lipposen nostama esimerkki tällaisen tiedottomassa tilassa olevan ihmisen väkisinmakaamisesta johtaa eri kategorian käyttämiseen kuin näissä muissa raiskausrikoksissa

myöskin tässä esitettiin hyviä kysymyksiä

arvoisa puhemies

se on yksinkertaisesti se että me olemme pitkällä aikavälillä sallineet sen että yle maksusta joka on vielä ollut tämä vallitseva käytäntö on tullut tällainen vapaamatkustamisen kehto

varmasti pystyn vielä käyttämään pitemmän puheenvuoron mutta joihinkin asioihin haluaisin nyt ottaa kuitenkin kantaa että ymmärretään tämän tilanteen ero siihen mitä se oli viime viikolla ja tällä viikolla

kaavoitus on se väline jolla me tänä päivänä jo suunnittelemme

sen pitää vain olla ehdollinen niin että me emme naulaa kiinni erilaista rinnakkaista järjestelmää vaan tämän nykyjärjestelmän pohjalta kehitämme ja katsomme miten nämä ilmastopoliittiset tavoitteet vastaavat juuri suomen olosuhteisiin

arvoisa puhemies

ja tämä joki mutu puhevuoroja he ovat tyylikkäitä keskustelu asiasta on puuttunut pää on selailta liikenee myös tuntuu kaistaa pukkaa

kun sitten oikeusministeriö nyt tätä asiaa tutkii niin minusta meidän pitäisi arvioida samassa yhteydessä laajastikin näitä muutostarpeita

me tiedämme että maanantaiaamuna oppositio omalla viivyttelyllä ja ulosmarssilla aiheutti sen että tämän hallituksen lakiesityksen toinen puoli kaatui ja siinä puolessa oli kaikkein keskeisin koulutuspoliittinen tavoite joka on kaikkina aikoina yhteiskunnassa ollut sellainen arvo jonka varaan on laskettu

joka neljännen maksun maksavat oikeastaan ne kolme jotka ovat säännöllisesti ja vuositolkulla hoitaneet oman velvollisuutensa ja se kertoo siitä että näinhän me emme voi jatkaa

valtiovarainvaliokunta muilta osin ei ole ehdottanut myöskään tähän ehdotettuihin määrärahoihin muutoksia

on aivan selvää että muutostarpeet liittyvät ehkä siihen kaikkein eniten julkisuudessa olleeseen keskusteluun tämän rangaistusasteikon oikeellisuudesta

tämä on seuraavaksi riksdagsleda muu tulee edustajan tärkeää

tältä osin voi sanoa että uusia lisäyksiä ei ole nyt esityksessä mukana mutta merkittävä muutos on todella tuo uusi määräraha yleisradio oyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseen

itse olen edustanut sitä linjaa julkisuudessa että tässä rangaistusasteikossa ehkä ei ole aluksi se kaikkein suurin vika vaan ongelma on ensinnäkin se että tätä lainsäätäjän tarjoamaa rangaistusasteikkoa valitettavasti ei vaan käytetä niin hyvin hyväksi kuin pitäisi

ja nyt me olemme tilanteessa että maanantaiaamuna kaadettiin koulutuksellinen saatavuus joka olisi taannut että vaikka säästöjä tehdäänkin koulutuksesta ne tehdään tehostamalla sitä nykyistä koulutuksen järjestämistä ei leikkaamalla mekaanisesti opiskelijamääriä ja lukioyksikköhintaa

arvoisa puhemies

edustaja torniainen kiinnitti erittäin hyvin huomiota siihen että jatkossa iso haaste tulee olemaan vielä se että koska me olemme valinneet kuitenkin tällaisen budjettiperustaisen vaihtoehdon jossa yhdeltä summalta lähtee yleisradion toiminnan tukemiseksi meidän yhteisesti sopima summa eli budjettirahoitteisesti siirrämme tuon summan sinne me keräämme tämän summan valtion budjettiin ikään kuin suoraan koko porukalta käteen ja rahaston kautta sitten maksatetaan eteenpäin niin nyt meillä on aina se ongelma että nämä summat tulisivat kohtaamaan toinen toistaan

rahoitusratkaisu ei varmasti eduskuntasalissa esittelyä enää kaivanne koska me olemme perusteellisesti sitä monta kertaa käsitelleet jo kevätkaudella

eilen hallitus kertoi että kannustinloukkuja puretaan nyt todella isolla kädellä ja näillä eilisillä toimilla jotka sisältävät esimerkiksi työnäytteen madalletaan kynnystä työhön pääsyyn

arvoisa puhemies

näin ollen joudutaan siihen tilanteeseen että todellisuudessa tutkimukset ovat osoittaneet että näiden raiskausrikoksista tuomittujen henkilöiden tuomiot ovat olleet tämän asteikon kaikkein alhaisimmassa päässä eli keskivaiheen alapuolella

se suuri kokonaisuus jonka noin saitte typistettyä puoleentoista minuuttiin kertoo siitä että juuri tästä on kysymys ja minusta oli hienoa että meillä katsotaan sitä isoa kokonaiskuvaa myöskin

nyt nämä täällä salissa loppuviikosta käsiteltävät säästöt ajavat yksinään meidät tilanteeseen jossa näiden säästöjen realisoiduttua täysin vapaana pudotuksena pitkin kenttää aiheutuu se että jos ei ole perälautaa yhteiskunnallisella harkinnalla varmistaa että joka puolella suomea on koulutuksellinen saatavuus turvattuna niin me joudumme tilanteeseen jossa näitä säästöjä ei voi tehdä koska me olemme nimenomaan lähteneet siitä että yksikköverkkoa ei voi leikata

mutta sitten samaan aikaan sanotaan että meillä on varaa tähän uuteen malliin jossa rakennetaan ei kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa erittäin suurella tuella

en tiedä olitteko ministeri samoissa pöydissä madaltamassa tätä kynnystä työhön pääsyyn mutta jotakin ristiriitaista tässä tänään käsillä olevassa esityksessä kyllä on suhteessa eilisiin päätöksiin

tämä on juuri se iso asia että meillä näyttää siis olevan enemmän lieviä tapauksia kuin törkeitä tapauksia ja minusta se on aika erikoinen päätelmä

edustaja kerola kertoi että nyt on hallituksella kokonaiskuva tutkimuksen ja innovaatioiden osalta hukassa ja minä en voi kyllä valitettavasti siihen ihan kokonaan yhtyä

vattin erikoistutkija tuomas kosonen on kertonut julkisuudessa että taloudellisilla kannustimilla on erittäin suuri vaikutus ja osalla vanhemmista päivähoitomaksujen ja kotihoidon tuen yhdistelmä johtaa siihen että pienipalkkaiseen työhön työllistyminen ei kasvata perheen tuloja

olen itse miettinyt tämän keskustelun aikana varsinkin kun lakivaliokunta otti tämän omaksi asiakseen kiitän siitä jo lakivaliokunnan jäseniä että näin voitiin toimia että on aivan kummallista että lieviä tapauksia on siis suomessa aina enemmän kuin törkeitä

ja me emme voi leikata yksikköverkkoa emmekä näitä opiskelupaikkoja ja sen takia me olimme yrittäneet tehdä säästöjä kuntatehtävien vähentämiseksi tehostamalla toimia

miksi tästä ei tehty sukupuolivaikutusten arviointia eikä työllisyysvaikutusten arviointia eikä arviointia siitä miten lapsiperheille kaikki kustannukset kasautuvat nyt kerralla

hyvä on myöskin todeta että kansalaisten maksumotivaatio on säilynyt tämän uudistuksen hetkellä hyvänä ja tv lupatuottoja tai tv maksutuottoja on kertynyt myös yli ennakoidun

siis kyllä suomessa voi kahdessa vuodessa tapahtua erittäin paljon kun puhutaan vuokra asuntotuotannon lähtöhinnoista lähtövuokrista ja olen todella pahoillani ettei sitä edes myönnetä että asia on näin

ja siksi arvoisa edustaja vahasalo on mahdotonta ajatella että sillä esittämällänne lausumalla me voisimme tämän tilanteen enää klaarata

minusta olisi reilua että suomalaiset nyt kuulisivat miksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta tulikin vain säästöuudistus

tämä on nyt käsissä ja koulutuksellista saatavuutta ei voi turvata koko maassa minkä vuoksi näitä säästöjäkään ei voi tehdä niin kuin oli ajateltu kun tämä paketti josta yhdessä on sovittu on nyt erilainen kun siinä ei ole koulutuksellista saatavuutta enää voitu ottaa huomioon

samaan aikaan sitä rahoituspohjaa on nyt muutettu niin että se on entistä notkeampi ja tosiasiassa tämä muutos pienentää meidän tutkimushankkeiden myöntövaltuuden käytön rahoittamisessa tarvittavaa uutta määrärahaa

tietenkin tämä tarkoittaa omalta osaltaan sitä että me tarjoamme nyt suomalaisille aivan uudenlaisia nopeuksia niin nopeaan tiedonsiirtoon kuin audiovisuaalisen materiaalin ja sisällön lähettämiseen sähköisten palveluiden kehittymiseen ja liikkuvaan kuvaan

myöskin yleisradio oy puolestaan on varautunut tässä siirtymävaiheessa mahdollisesti syntyvän kassavajeen paikkaukseen vieraalla pääomalla

jos se näin kerran on niin silloin tämä raiskausrikosten rangaistuskäytäntö ei ole kyllä lainsäädännön näkökulmasta onnistunut siellä oikeustapausten osalta

tämä on minun mielestäni se todella iso juttu minkä takia me sosialidemokraatit olemme pyytäneet että tähän hallituksen neuvoa antavaan pöytään pääsisi myöskin oppositio ottamaan kantaa siihen haluammeko rikkoa näin pahasti nyt palvelulupauksemme ihmisille

on hyvä että seurantatietoa on saatavissa ja siinä mielessä minusta edustaja heinonen on tehnyt kyllä työnsä että tätä puolta sinne tulee

asiantuntija arviot jotka ovat olleet näiden vaihtoehtojen taustalla osoittavat että se riittäisi mutta joka vuosi välttämättä tämä mekanismi ei toimi yhtä prikulleen kellonlyömällä niin että ne molemmat summat kohtaavat ja se pitää vaan eduskunnan myöntää

siirtymävaihejärjestelyt ovat tietenkin omalta osaltaan rasittamassa ylen taloutta mutta yhtiö on vahvasti myöskin sitoutunut siihen että julkisen palvelun lainmukaiset tehtävät toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla

ja minusta silloin meidän pitää pohtia pitäisikö rangaistusasteikkojen muutoksella sitten osoittaa sitä linjaa että me katsomme tämän nykyisen oikeuskäytännön vinoutuneeksi

tätä kautta pidän tärkeänä että juuri se että me tarjoamme kaikille suomalaisille näitä nopeita yhteyksiä omalta osaltaan tietenkin tuo nyt tänne meidän puolellemme lisää tarjontaa ja tietenkin omalta osaltaan edesauttaa tietoyhteiskuntamme kehittymistä ja tarjoaa tietysti etuja sitten kuluttajalle ja kansantaloudelle kokonaisuudessaan

harmi että muilta osin tämä työ jättää minut ainakin varsin kylmäksi

arvoisa puhemies

minusta olen alkanu minusta mä olen itse ainakin alkanut kallistua siihen että meidän on varmasti sitten ruvettava ankkuroimaan näitä rangaistuksia vähimmäis ja enimmäisrangaistuksien korottamisen kautta

arvoisa puhemies

ensinnäkin nyt kun myönnämme että me olemme myöskin pitäneet huolta yleisradion roolista ja vastuusta suomalaisessa yhteiskunnassa ja olemme korostaneet sitä että tämä rahoitustavan muutos tulee nyt myöskin haastamaan yleisradion entistä enemmän kirkastamaan omaa julkisen palvelun rooliaan ja velvoittamaan myöskin tarjoamaan sitten sisältöjä entistäkin paremmin ja laadukkaammin kaikille niin tietenkin hallintoneuvoston tehtävänä on nyt käyttää tätä isännän ja emännän ääntä

ensinnäkin viestintäviraston toimintamenot ovat meille tärkeä lohko koska tehtäviä viestintävirastossa on paljon ja virasto toimii nettobudjetoituna virastona joka hankkii pääosin rahoituksensa toimialalta perittävillä sekä tietenkin maksuperustelain mukaan määräytyvillä maksuilla ja veroluonteisilla maksuilla

arvoisa puhemies

ja ehkä on hyvä sanoa että tällä huutokauppamekanismilla myös valtio saa tuloja ja tätä kautta kansantaloudellista hyötyä

ja täytyy sitten tietysti muistaa myös että meillä on hirveän vähän korkeimman oikeuden ennakkotapauksia jotka voisivat sanella sitä linjaa ja kun näin ei ole niin minusta ehdottomasti meidän pitäisi sitten harkita näitä muita keinoja

tässä on ollut aika monenlaisia puheenvuoroja mutta kuitenkin tarvitaan vielä jonkinlaista selkeäsanaisuutta jotta saamme tämän näyttämään joltakin muulta kuin edustaja mäkipää sanoi

jos se minusta on kiinni niin mielelläni lähden siitä että sellainen uudistus tehdään joka koskee meidän varhaiskasvatuksen parempaa tolaa koska kysymys on siitä että se laki on minua vuoden vanhempi

aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan vielä korostaa yhtä näkökulmaa kun tähän oikeusministeriön työryhmän työhön voi nyt vaikuttaa että on selvää että meidän pitää ehdottomasti myös pohtia sitä onko meidän oikeuskäytäntömme yhtenäinen näiden asioiden osalta

ja jos täällä niin kuin edustajat nyt epäilivät niin kuin edustaja vehviläinen epäili että saammeko me mitään järkevää päivähoidon suhteen aikaiseksi niin jos se olisi ainoastaan rakenteista lähtevää jos tämä varhaiskasvatuslain uudistaminen olisi rakennepaketin uusiutuma niin kyllä minun mielestäni me jätämme kunnianhimon tason aika vähäiselle

hallintoneuvoston jäsenet ovat nyt avainroolissa siinä että eduskunnan valvontavastuu eli tämä koko kansan näkökulma tulee toimitettua sinne perille asti

arvoisa puhemies

kyllä tosiasia on se että me olemme sitoutuneet eu tasolla energiatehokkuusdirektiivien kautta siihen että nämä asiat laitetaan kuntoon

näin ollen puhelin ja laajakaistapalveluissa laissa säädetyn yleispalvelutason on tärkeä toteutua koko maassa ja sitä varten me tarvitsemme myöskin lisäresursseja

se on tärkeää juuri siksi että me olemme tällä esityksellä lähteneet siitä että erityinen merkitys julkisella palvelulla tulee olemaan jatkossa erityisesti suomalaiselle sisältötuotannolle kielelle ja kulttuurille ja yle saa tätä kautta nyt ihan uuden ihka oman tehtävän

on se nyt vaan ihmeellistä kun ne tilastot ja tutkimukset jotka meillä on osoittavat sen että maassa jaetaan hiukan erityyppisillä käytännöillä näitä rangaistuksia ja olen sitä ihmetellyt

erityisesti minä ihmettelen sitä että aikaisempi hallituspuolue ja pääministeripuolue täällä irtisanoutuu vallan näistä hankkeista koska tämä tarkoittaa sitä että direktiivitasoinen sääntely ei ole sellainen valinnan alainen asia että laitetaanko tämä kuntoon vai ei

koska se laki on siis vuoden vanhempi kuin minä niin toivottavasti päiväkodeissa jotain on muuttunut siitä ajasta kun se säädettiin siinä toimintaympäristössä johon se laki aikoinaan tarkoitettiin

mutta valitettavasti siis eri tuomioistuinten välillä eri puolilla maata nämä käytännöt eivät ole niin yhtenäisiä kun me olettaisimme

tätä kautta tämä parlamentaarinen kädenojennus näkyy nyt sitten positiivisesti jatkossa myöskin ylellä ja siitä pitävät huolta meidän hallintoneuvostomme jäsenet

selvitin kuitenkin sen olisiko meillä mahdollisuutta toimia niin kuin isoin oppositioryhmä ehdotti että pientalot eivät tulisi ollenkaan energiatehokkuustodistusten piiriin

arvoisa puhemies

puuttumaan viestintämarkkinoiden epäkohtiin tarjoamaan taajuudet uusille käyttötarkoituksille edistämään nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja tietenkin huolehtimaan perinteisistä posti puhelin tv ja laajakaistapalveluiden vähimmäistasoista

ehkä koulutuksella ja muilla tekijöillä on mahdollista tähän asiaan puuttua mutta aivan saumatonta se ei kyllä ole että näin voidaan jatkaa

nyt tämä parlamentaarinen kompromissi ja eduskunnassa löytynyt laaja yhteisymmärrys tämän kompromissin läpi viemiselle tarkoittaa sitä että näillä mennään

jos minä nyt oikein kuulin niin siis kerta kaikkiaan perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja sanoi äsken että tämä opintorahasta tehtävä leikkaus on pieni leikkaus

tätä kautta tietysti tehtävänä on myöskin vahvistaa kansallista tietoturvaa ja terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa ja tätä kautta minusta on tärkeää että tuota viestintämarkkinamaksun korotusta myöskin eduskunta päätyy tukemaan

on ollut tärkeätä että sitä vähäistä kapasiteettia on voitu kuitenkin johonkin jakaa mistä syystä on tehty tämä päätös aikoinaan että radiomikit ovat olleet tuolla taajuudella

siksi minä toivon että ei käydä nyt keskustelua siitä vielä mikä on varmasti ihan yhtä relevanttia onko tuo tulorajan nosto jossakin jonakin vuotena mahdollista vai ei vapautetaanko joku jostakin vai ei

arvoisa puhemies

en lähde ruotimaan tarkemmin tätä indeksileikkausten listaa vaan totean että on hyvä huomioida että olemme valtiontalouden sellaisessa tilanteessa että myöskin opetuksen alalle kohdistuu säästöjä

ensinnäkin totean että sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat tehneet vastalauseen josta ed

meillä kaikilla on sydän rikki näistä koulutusleikkauksista ja kun koulutuksesta ei leikata niin se lupaus ei kestänyt edes hallitusohjelman tekoa

tätä kautta joudun valitettavin mielin tuomaan eduskuntaan indeksijäädytyksen ja niin kuin tiedätte peruspalveluiden puolella tämä sitten tarkoittaa meidän osaltamme perusopetusta ja näitä muita tänä iltana ruodittuja lohkoja

omasta puolestani kannatan lämpimästi näitä tehtyjä esityksiä ja avaan ne nyt tässä ja perustelen miksi olemme tehneet tämän vastalauseen

liikenne ja viestintäministeriöhän lähtee siitä että ne joilla on ollut lupa käyttää radiomikkejä tuolla alueella saisivat siitä korvauksen huolimatta siitä että tuo toimilupa menee vanhaksi ensi vuoden loppuun mennessä

tämä on kuluttajasuoraa parhaimmillaan että me tiedämme minkälaisen niin sanotun omakotitalon me ostamme ja niin ison investoinnin kuin tavallinen kuluttaja tekee niin kaikki eivät voi olla insinöörejä kuulkaa ja perehtyä näihin asioihin niin hyvin

nyt te lupasitte ennen kehysriihtä että ei koulutuksesta enää leikata mutta kun kehysriihi loppui niin yllätyksenä tuli että leikataankin omaehtoisen koulutuksen resursseista

ensinnäkin perustuslakivaliokunta

että valiokunta tai perslakivaliokunta totesi että poliisin ja syyttäjän yhteistyötä koskevien säännösten tulee olla ehdotettua velvoittavampia ja täsmällisempiä

kun digitalisoituminen etenee niin myöskin sitten muutokset rasittavat printtimediaa monilta osin ja näissä olosuhteissa on myöskin tärkeää että me voimme parantaa printtimedian toimintamahdollisuuksia

me kuitenkin katsoimme että on kansalaisille helpompi perustella tätä muutosta kun todellisuudessa tuo tv lupamaksu olisi noussut jatkossa kuitenkin enemmän

arvoisa puhemies